olisin kysynyt ministeriltä

kuinka on vertailtu muiden maiden tapaa tehdä kehitysyhteistyötä

useammin kuin kerran vuodessa tapahtuva hakumenettely avaa myös mahdollisuuksia parantaa eri hakijoiden toimintaedellytyksiä ja tehdä tehokkaammin heille kuuluvia tehtäviä

olen ymmärtänyt että esimerkiksi saksassa on vahvemmin myös yritysmaailma mukana eli tuotetaan näitä koulutuspalveluita siellä on valtio vahvasti mukana ja näkisin että olisi hyvin tärkeätä kytkeä myös kansalaisyhteiskunta mukaan tämmöiseen kehitysyhteistyöhön esimerkiksi vapaaehtoisia opettajia rekrytoidaan kehitysyhteistyön piiriin työtä tekemään

miten taataan että edelleen avustusten jakamisessa katsotaan kokonaisuutta eivätkä tilanteet sorru siihen että vain tietyn tahon edustajat saavat avustuksia mutta tietyn tahon eivät

rayn toiminnan kannalta on erittäin tärkeätä huolehtia siitä että hakijat kokevat saavansa oikeudenmukaisen kohtelun ja kaikki tahot ovat tasavertaisessa asemassa kun päätöksiä tehdään

tiusasen huomiota siitä kuinka tärkeätä on se että kun näitä uudistuksia tapahtuu niin kuitenkin huomioidaan hoitoketju joka on ennaltaehkäisyä on itse tätä kiireetöntä hoitoa mutta myös kiireellistä hoitoa

tämä on aika hyvin toiminut julkisella puolella ja toivoisin että hoitoketju jatkossakin olisi tärkeässä asemassa kun tehdään uudistuksia eikä vaan pala palalta tehdä siirtoja

täällä korostettiin että on hyvä että palvelua on tarjolla mutta on myös tärkeätä että kaikki ihmiset pääsevät sen palvelun piiriin ja ettei sosiaalinen tausta sitten aseta ihmisiä eriarvoiseen asemaan

ei hyvä jos on teon ensikertalainen niin se ei vähennä siten että

merkitys

ja yleiskeskus

pettynyt ja lyhentää yksityiskohtaisen käsi ja eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön ja kiinan

yöpöydällepanoa varten sipilän päiväjärjestyksen neljäs asia kuin myös neuvosto ehdottaa että mietit pannaan pöydälle viidestoista helmikuuta pidettävään täysistuntoon tämä

pöydällepanoa varten ne asiat viisi kuusi seitsemän kahdeksan yhdeksän ja kymmenen niin ikään ja siis miten voitaisiin kaudelle ensi tiistaina viidestoista kahdettakkeitaan täysistunto hyväksyttäneen väki koki eduskunnan seuraava täysistunto on siis tiistaina viidestoista helmikuuta tätä rikoksen merkitystä

ja satakaksitoista ei kuusikymmentäyhdeksän poissa arvoisa puhemies

kannatan

räsänen nosti todella monia tärkeitä asioita esille

hyvinvointiyhteiskunnan peruspalveluihin kuuluu terveydenhuolto joka ei erottele sosiaalisen taustan mukaan ja sen takia nämä asiakasmaksut todella nyt iskevät hyvin pienituloisiin eläkeläisiin

toivoisin että muistaisimme sen että alkujaan terveydenhuolto oli ilmaista ja sen jälkeen tulivat nämä palkkiot joita piti maksaa kun kävi lääkärillä

yhtä aikaa pitää kehittää kolmiossa tekniikkaa yhteyksiä ja laitteita kansalaisten taitoja käyttää niitä sekä hyödyllisiä helppokäyttöisiä sähköisiä palveluita ja muuta sisältöä

jos yksikin puuttuu koko rakennelma horjuu

uuteen teknologiaan perustuvat toimintatavat lisäävät tuottavuutta parantavat kansalaisten elämänlaatua ja luovat mahdollisuuksia pärjätä globaalissa kilpailussa

arvoisa puhemies

tietoyhteiskuntakehitys vaatii yritysten ihmisten ja julkisen vallan selkeää sitoutumista nostaa suomi takaisin tietoyhteiskuntakehityksen eturivin maaksi

sasin syytökset äsken

esimerkiksi tekes tukia voitaisiin myöntää luoville aloille eli rakennettaisiin uudenlainen tukimuoto jolla pystytään alaa kasvattamaan

myöskin tulisi miettiä sitä minkälaista tuotantotukea voitaisiin suomessa myöntää koska tällä hetkellä lapissa ei kannata enää kuvata lappi aiheisia elokuvia vaan ne viedään muualle eurooppaan kuvattavaksi missä tuotantotukijärjestelmä on se että elokuvan filmauksen jälkeen katsotaan kuinka paljon alueelle on tullut tuloja ja sitten osa palautetaan niistä tuotantoyhtiölle

ajatuksena on siis että estetään pankkikriisin syntyminen ja sen leviäminen mutta valitettavasti näillä toimilla ei estetä minkäänlaisen pankkikriisin syntymistä tai leviämistä

senpä takia pitäisi myös katsoa niitä toisia ratkaisumalleja

opetusresursseja on suunnattava peruskouluun ja kansalais ja opintojärjestöille

miksi ei sitten koko eu ota vastuuta tästä kreikan sotkusta vaan se rajataan vain euroalueen maiden kannettaviksi

sosialidemokraattinen ryhmä vaatii että julkisen vallan toimin turvataan kattavat ja riittävät nopeat langattomat tietoliikenneyhteydet kaikkialla asutussa suomessa

ja ed

lauslahti ilmeisesti ehdotti että kreikka voi hakeutua velkasaneeraukseen ja sillä tavalla sitten katsotaan miten he järjestelevät nämä velkansa

yritysten ja yksityishenkilöiden on saatava käyttöönsä viranomaisten hallussa olevaa säädösperusteisesti kerättyä tietoa vaivattomasti ja edullisesti

sosialidemokraattinen ryhmä katsoo että tiedon avoin saatavuus edistää tietoalojen innovaatiokykyä sekä kansalaisten osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun

mutta edustaja filatovin huomio oli erittäin hyvä eli tässä on ollut aika lyhyt aikajänne ja me emme saaneet valiokuntaan tietoa muun muassa siitä kuinka työntekijät kokevat nämä työajat

ajankohtaisia tietoyhteiskuntahaasteita ovat nettikauppaan sähköiseen tunnistautumiseen sähköiseen laskutukseen ja maksamiseen liittyvät kysymykset sekä hallinnon näkökulmasta tieto ja viestintäteknologian hyödyntäminen julkisissa palveluissa erityisesti sosiaali ja terveydenhuollossa opetuksessa ja koulutuksessa

monellehan tämmöiset iltatyöt viikonlopputyöt pyhätyöt ylipäätään ovat hyvä vaihtoehto mutta erityisesti perheellisille ja yksinhuoltajille se on hyvin vaikeaa kuinka yhdistää työ kuinka yhdistää vastuu ja lasten hoiva

suomen nykyisen digitaalisen alennustilan syynä on se että suomessa irralliset projektit ovat seuranneet toinen toistaan ilman selkeää ohjausta ja vastuutahoa

tähän ei ole ratkaisu niin kuin äsken kuulimme julkinen päivähoito koska useinhan tämä päivähoitopaikka joka olisi ympäri vuorokauden auki sijaitsee ihan muulla alueella kuin siellä missä on oma koti tai työpaikka ja perheen arki olisi aika vaikeata yhdistää jos lapsi pitäisi aina viedä hyvin kauaksi kotoa päivähoitoon

kuinka paljon resursseja on heitetty hukkaan kun yhden kaupungin alueella on käytössä lukemattomia tietojärjestelmiä ja rekistereitä jotka eivät seurustele keskenään

ennemminkin näkisin että me tarvitsemme uudenlaisessa ajassa uudenlaista sopimuskulttuuria ja työntekijöiden vahvempaa vaikutusmahdollisuutta työajoista sovittaessa

toimeenpanevan roolin sijasta ministeriöiden on toimittava selkeämmin johtamiskeskuksina ja operatiivinen toiminta on järjestettävä ministeriöiden alaisiin yksiköihin

koko julkisen sektorin sähköisten palveluiden ja tiedonhallintaprosessien kehittäminen on annettava yhden tahon johdettavaksi ja organisoitava suoraan pääministerin alaiseen virastoon

eduskunnassa olemme sopineet että verotuksen kautta tasaamme tuloja ja rahoitamme hyvinvointiyhteiskunnan palveluita ja tulonsiirtoja ja kyse on oikeudenmukaisuudesta

suuri haaste on ollut se että tämä meidän laaja veropohja on nyt porattu täyteen reikiä ja tällöin on syntynyt se ilmiö että haetaan erilaisia poikkeustapauksia verovapauksia

näillä keinoin voidaan elvyttää hyvinvointiyhteiskunnan perusajatus kansalaisten tasa arvosta

tasavallan presidentti on nyt ilmoittanut että hän ei halua ottaa palkankorotusta vastaan ja näin toki sitten tapahtuu

voimme miettiä onko tämä ele sitten tämmöinen esimerkin näyttö yritysjohtajille että hekin sitten madaltaisivat omaa korkeata palkkaansa vai onko se kannustin palkka aleen vai ele tämmöisen maltillisen palkkaratkaisun synnyttämiseen

olen kuitenkin sitä mieltä niin kuin tässä on monessa puheenvuorossa jo sanottu että jos olisi todella haluttu tehdä suuri ele hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen turvaamiseksi myös jatkossa niin silloin olisi ollut juuri kannustin siihen että pidetään tämä verotuspohja mahdollisimman laajana ja ehkäpä myös presidentti olisi ollut halukas maksamaan tuloistaan veroa

puhumme työstä taloudesta tuotannosta yritysten luottamuksesta investoida sekä maiden välisistä suhteista myydä ja ostaa energiaa

nykyisellä elämäntavallamme maapallon ekologiset rajat ovat tulleet vastaan

ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii hiilidioksidipäästöjen leikkaamista vähähiilisempään yhteiskuntaan siirtymistä

tarvitsemme energian säästämistä energiatehokkuuden kasvattamista päästötöntä ja uusiutuvaa energiatuotantoa toimivia energia ja päästömarkkinoita

onko kestävä talouskasvu suotavaa

jos talous ei kasva talous supistuu

vähemmän investointeja vähemmän työpaikkoja vähemmän palkka ja verotuloja vähemmän julkisia palveluita ja tulonsiirtoja

suomalaiset tuotteet ovat kilpailukykyisiä jos ne ovat markkinoilla laadullisesti ylivoimaisia tai ne eivät ole kilpailijamaiden tuotteita kalliimpia

jos teollisuutemme selkäranka katkeaa mistä silloin löytyy työ ja toimeentulo ihmisille mistä vientitulot ja verotulot palveluiden ja tulonsiirtojen rahoittamiseen

tarvitsemme ison investoinnin rakentamiseen

pitkällä aikavälillä päätös luo suotuisat olosuhteet uusille teollisille investoinneille työpaikoille ja kasvulle kohtuuhintaisen energian turvaamisen kautta

arvoisa puhemies

taloutemme on velkakierteessä

yritykset eivät investoi ja perusta työpaikkoja

yritetään pyrkiä siihen että meidän perusteollisuus joka on suomen talouden selkäranka säilyy voimissaan näinä vaikeina aikoina mutta rinnalle lähdetään hakemaan myöskin niitä uusia mahdollisuuksia laajentaa tuotantoa

tämä on ollut hyvä huomio että meidän täytyy myös olla aktiivisesti markkinoimassa tätä meidän osaamista ja pätevyyttä tuolla ulkomailla uusien markkina alueiden saamiseksi

kun täällä on puhuttu että nyt ei elvytetä niin eikös sitä kotimarkkinoiden parasta elvyttämistä ole juuri se että panostetaan näitten työpaikkojen syntymiseen niin kuin nytten tässä on valtiovarainministeri kertonut

vaihtoehtona on tuottaa tarvittava ydinvoimasähkö suomessa suomalaiset säteilyturvastandardit täyttävällä tekniikalla ja voimaloilla jotka tuottavat entistä vähemmän ydinjätettä

ja kyllä minä näkisin että yritysveron alentaminen on ollut semmoinen kädenojennus että elinkeinoelämällä on nyt mahdollisuus tuoda myös itse kortensa kekoon jotta me pystymme tämän suomen suunnan kääntämään

näin ydinvoimainvestointi pitäytyisi suomessa työllistäisi suomessa olisi suomalaisessa valvonnassa ja kukaan ulkopuolinen maa ei voisi katkaista tuotantoa

pääministeri kertoikin ilmoituksessaan hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan tänään linjanneen että turpeen ja metsähakkeen kilpailukykyä parannetaan suhteessa kivihiileen

jokainen uusi työpaikka suomeen on tavoittelemisen arvoinen

arvoisa puhemies

kotimainen ja pitkäjänteinen energiatuotanto on ainoa tekijä joka luo turvaa niin teollisuudelle kuin kotitalouksillekin

vaikeassa taloudellisessa ja työllisyystilanteessa tarvitaan edullista ja varmaan tuotantoon perustuvaa energiaa joka pohjautuu pitkäjänteiseen suunnitelmaan

nyt hyvät kollegat te tiedätte sosialidemokraattisen vaihtoehdon

arvoisa puhemies

tässä on tapahtunut varmaan pieni väärinymmärrys sillä nythän ei tarkoiteta todellakaan että tulevaisuusvaliokunta olisi niin radikaali että me ehdottaisimme koulujen poistamista ei toki vaan se että tämä tieto

nyt vallalla on yksilökeskeisempi kasvatustavoite

olisiko nyt tarve vahvistaa humanististen aineiden osuutta opintosuunnitelmissa

erityisesti historian yhteiskuntaopin uskonnon ja filosofian aineissa oppilas hahmottaa paremmin paikkansa ja vastuunsa yhteisön jäsenenä

arvoisa puhemies

asko seljavaara sanoi että jos palvelu on julkisella sektorilla ilmaista niin se merkitsee työn aliarviointia

siispä kaikki opetustyö peruskoulussa poliisien työ turvallisuuden ylläpitämiseksi ja palomiesten työkin on ilmeisesti aliarviointia

koulutus ja terveydenhuolto ovat olleet sosiaalisen tasa arvon kulmakiviä suomessa ja sen takia minun mielestäni on tärkeätä että meillä terveydenhuoltopalvelut pysyvät ilmaisina

ymmärrän hyvin että lääkäreiden kohdalla on tehty tämä poikkeus mutta toivoisin nytten että kuitenkin terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien kohdalla kansalaiset saisivat ilman mitään maksuja turvautua heidän osaamiseensa

minusta on erittäin hyvä asia että sairaanhoitajien kykyä ja osaamista ja halua kehittää ammattiaan käytetään hyväksi ja annetaan siihen mahdollisuuksia muun muassa sillä että he voivat kirjoittaa reseptejä

ongelmien ratkaiseminen edellyttää enenevästi ministeriöiden raja aidat ylittävää yhteistyötä ei vain sillä omalla kapealla saralla toimimista

juuri tässä nuorisotyöttömyysasiassa tarvitaan työministerin ja opetusministeriön yhteisiä projekteja ja yhteistyötä jotta päästään todella käsiksi nuorten työttömyyteen